kansainvälinen rikollisuus ääriliikkeet levottomuudet ja konfliktit saavat voimansa ihmisten epätoivosta köyhyydestä ja eriarvoisuudesta

arvoisa puhemies

nyt edessä olevina aikoina on erittäin tärkeää että alueet ja ihmiset joita varuskuntien lakkauttaminen koskettaa saisivat tarvittavaa tukea uuteen tilanteeseen sopeutumiseksi nimenomaan valtion taholta

on entistäkin tärkeämpää että suomen harjoittama kehityspolitiikka on läpinäkyvää ja että kansalaisilla olisi käytettävissään selkeä järjestelmä jolla voisimme seurata työn vaikuttavuutta sekä rahoituksen kohdentumista

puolustusvoimien henkilökunnan uudelleensiirtoa harkittaessa on ehdottoman tärkeää ottaa huomioon ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja kartoittaa realistiset mahdollisuudet siirtyä esimerkiksi toiselle paikkakunnalle

yksi suurimmista ongelmista on edelleen tyttöjen ja naisten koulutuksen puute huonot ja riittämättömät terveyspalvelut lapsiavioliitot ja korkea lapsikuolleisuus

puolustusvoimat tavoittaa merkittävän osan nuoria ja laadukkaalla koulutuksella ollaan mukana tärkeänä linkkinä tarjoamassa nuorille entistä laaja alaisempia välineitä myös oman elämänsä rakentamiseen

on tärkeää pohtia miehen vastuuta miehen asemaa ja nykyistä roolia yhteiskunnassa kuinka hyvin se tukee naisen tasa arvoistumista ja minkä nykyisessä miehen roolissa tulisi muuttua jotta yhä useammat silmät avautuisivat ymmärtämään

hyvänä esimerkkinä tästä uudenlaisesta koulutuksesta on perheväkivallan ehkäisyn sisällyttäminen osaksi varusmieskoulutusta

arvoisa puhemies

tulevana vuonna pystytään varmistamaan metso ohjelman jatko vähentämään itämeren kuormitusta parantamaan sisävesien tilaa edistämään vihreää kasvua ja rakennusten energiatehokkuutta sekä vakauttamaan asuntomarkkinoita ja tukemaan erityisryhmien asumista

arvoisa puhemies

edellä mainittujen asioiden lisäksi pidän äärimmäisen tärkeänä ympäristöministeriön asettamaa toimialansa tavoitetta saada aikaan riittävän kattava ja oikeudellisesti sitova kansainvälinen sopimus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi

kansainvälinen energiajärjestö iea julkaisi marraskuun lopulla tämän vuoden energiaraporttinsa jossa korostettiin että maailmalla on enää viisi vuotta aikaa kääntää kasvihuonekaasupäästönsä laskuun tai muutos ilmastossa tulee olemaan peruuttamaton

arvoisa puhemies

on huolestuttavaa että suomessa keskustelu ilmastonmuutoksesta on jäänyt muiden poliittisten aiheiden jalkoihin vaikka ilmastonmuutoksen aiheuttamat ongelmat ovat kiistattomasti jo kaikkien tiedossa

suomen tulee luoda koko maailman yhteisestä ongelmasta itsellensä mahdollisuus

tämä tarkoittaa valtavia markkinoita niille jotka myyvät energiatehokkuutta ja uutta energiateknologiaa

arvoisa puhemies

suomella on hyvät edellytykset hyödyntää kansainvälisten energiamarkkinoiden ja tuotantorakenteen muutosta tuotteistamalla esimerkiksi puu ja bioenergian tuotannon ja käytön osaamistamme kansainvälisille markkinoille suunnatuiksi teknologian ja palveluiden vientituotteiksi

tämä lisäisi uusiutuvan energian osuutta työllisyyttä energiaomavaraisuutta sekä energiajärjestelmän huoltovarmuutta

arvoisa puhemies

on äärimmäisen tärkeää ymmärtää että vaikka kaikki maailman valtiot ovat yhteisen ongelman kanssa tekemisissä niin ongelmaa lähestytään hyvin eri lähtökohdista

samalla kun suomi kantaa huolta taloudellisesta kilpailukyvystään päästövähennystavoitteiden edessä monet kehitysmaat taistelevat elämästään ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien edessä

arvoisa puhemies

ei ole kestävää ilmastopolitiikkaa ilman kestävää kehityspolitiikkaa ja kestävä kehityspolitiikka lähtee siitä että tuemme kehitysmaiden ihmisiä heidän arjessaan heidän kohdatessaan ilmastonmuutoksen vaikutukset

huomiota tulee kiinnittää erityisesti nuoriin tyttöihin ja naisiin joiden oikeus koulutukseen ja mahdollisuus itse päättää omasta koskemattomuudestaan on avain väestönkasvun hillitsemiseen ja sitä kautta ilmastonmuutoksen hillitsemiseen

kestävä ilmasto ja kehityspolitiikka takaa myös kestävän maatalouspolitiikan jossa maa ja metsäpinta alaa käytetään ensisijaisesti omaan ruuantuotantoon rahakasvien sekä vientipuun tuotannon sijaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kuten istuntosalissakin on moneen kertaan todettu lähivuosina on tarkoitus toteuttaa koko maan laajuinen kuntauudistus jonka tavoitteena on vahvoihin peruskuntiin pohjautuva elinvoimainen kuntarakenne

kuntauudistuksen rinnalla on erittäin tärkeää uudistaa sosiaali ja terveyshuollon rakenteita ja rahoitusta jotta laadukkaat palvelut voidaan turvata myös palvelutarpeiden kasvaessa ja taloudellisen tilanteen heikentyessä

sosiaali ja terveyspalveluiden monirahoittajamallin ongelma on siinä ettei kokonaisuuden tehokkuudesta vastaa kukaan ja että järjestelmän rahoitusta tarkastellaan irrallaan palveluiden järjestämisestä

asiakkaat eivät ole keskenään tasa arvoisia eivätkä aina saa tarvitsemaansa palvelua

arvoisa puhemies

talousarvioon sisältyvät sosiaalietuuksien korotukset toteuttavat merkittävällä tavalla hallitusoh jelman tavoitetta

arvoisa puhemies

barometristä kävi myöskin ilmi että yli puolen miljoonan täysi ikäisen tulot eivät riitä kunnolla lääkärissä käymiseen

tästä luottamuksen asetelmasta huolimatta meidän tulisi kiinnittää vahvasti huomiota myös ennaltaehkäisyyn kaikilla yhteiskunnan alueilla ja eri ikävaiheissa lähtien peruskoulusta ja hallituksen arvokkaista toimista luokkakokojen pienentämiseksi tuntijakouudistuksesta ja taito sekä taideaineiden avulla nuorille tarjottavista paremmista välineistä joilla voimme kasvattaa jokaisen nuoren kykyä kommunikoida itsensä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa kykyä tunnistaa omat lahjat ja viedä niitä määrätietoisesti yhteiskunnan tukemana eteenpäin omasta asuinalueesta tai sosiaalisesta tai taloudellisesta asemasta riippumatta tukena myös koulutus ja yhteiskuntatakuu

puhutaan myös työelämän laadun parantamisesta monimuotoisesta työelämästä jossa ei pelätä erilaisuutta ja ihmisten erilaiset elämänvaiheet tunnistetaan jossa johtajat tuntevat vastuunsa vuorovaikutuksen ja yksilön voimautumisen eteenpäinviejinä työuupumusta vastaan taistellaan ja jokainen saa kokea oman työnsä merkityksellisenä

arvoisa puhemies

itse tahtoisin nähdä osana ratkaisuja myös sosiaalisten ja yhteiskunnallisten yritysten kasvun vahvempaa ja innovatiivisempaa vuorovaikutusta eri hallinnonalojen sekä yhteisöjen välillä kohti toimintaa jossa eri alat ja elinpiirit kohtaavat ja näin edistetään monen ryhmän erilaisia tarpeita

vastauksia voi löytyä kaikkialta

seura järjestää kymmeniä eri ryhmäliikuntatunteja viikossa huomattavasti markkinahintoja alempaan hintaan ajatuksena että liikuntapalvelujen tulisi olla kaikkien käytössä varallisuudesta riippumatta

ryhmä voi parhaassa tapauksessa tarjota yksilölle kimmokkeen ja edellytykset terveille elämäntavoille tarjota yksinäiselle uuden yhteisön tai antaa työttömälle kimmokkeen kohti työllistymistä tai uusia taitoja joilla lisätä omaa potentiaalia tulevaisuuden työmarkkinoilla